henkilökohtaisesti toteaisin tässä esimerkiksi nokian osalta sen että eivät siinä palkat ja sosiaaliturvamaksut ole olleet nokian ongelma vaan kyllä se ongelma on ollut juuri tässä osaamisessa tuotekehittelyssä ja siinä että kilpailu on tosi kovaa huipulla

pk yritysten kansainvälistyminen ja niiden sijoittuminen venäjälle on ollut yksi tällainen tärkeä asia samaten finpron verkoston ja team finlandin vahvistaminen mutta samalla myös on otettu huomioon ja tuotu esillekin se että invest in finlandiinkin siinä muodossa kuin se nykyisin osana team finlandia on pitäisi panostaa

tässä mietinnössä tuodaan esille juuri se että tähän liittyy myös työvoiman saatavuus ja se millä tavoin työmatkaliikennettä myöten asiat suomessa on järjestetty niin että meillä olisi näitä uusia tuotteita ja me pystyisimme olemaan uusilla markkinoilla

vaikka monet sitä pitävät tarpeettomana niin me olemme kuitenkin nähneet että se on tärkeä osa maakunnan politiikkaa järkeä osataan käyttää muuallakin kuin täällä helsingissä tai senaatintorin ympärillä

aina hyvä tavara hyvä palvelu löytää omistajansa

myös kylätoiminta on osa tätä koska maakunnissa monissa kylissä ei ole kysymys pelkästään paikallisista asukkaista vaan siitä että kesäasukkaat ovat osa tätä kylätoimintaa ja yhdessä on saatu paljon aikaan

tässä mietinnössä tuodaan esille myös yrittäjien palvelut ja se että niin pienille kuin keskisuurillekin yrityksille näissä kriisitilanteissa ja nimenomaan rahoituksen ja sitten velkojen kanssa ongelmiin joutuvien yritysten osalta olisi näitä neuvontapalveluita riittävästi

se on tärkeä voimavara ja tämän voimavaran hyödyntämistä on se että suomen kielen opetusta ulkomaalaisille nykyisestä selkeästi tehostetaan

team finland on tässä tuotu sellaisena esimerkkinä miten suomen pitäisi ulkomailla pelata joukkueena ja parantaa tätä yhteistyötä on sitten kysymyksessä esimerkiksi venäjä tai kiina

nämä ihmiset jotka oppivat suomen kieltä vähemmänkin ovat täällä suomessa ja joskus elämänsä vaiheessa missä päin tahansa maailmaa tärkeä voimavara ja myös osa sitä mahdollisuutta että suomen vientiä voidaan tehostaa koska meillä on näitä suomen ystäviä ympäri maailmaa

se on nyt tässäkin tuotu sillä tavoin esille että matkailun osalta olemme hieman lisänneet näitä määrärahoja samaten pk yritysten etabloitumiseen venäjälle olemme lisänneet määrärahoja ja nostaneet kiinan tärkeäksi suomen vientimaaksi

jaosto ei ole ainoastaan tehnyt omaa työtään jaostona vaan me olemme järjestäneet ja olleet mukana järjestämässä niin venäjä seminaaria kuin kiina seminaaria niin että nämä yritykset ja myös täällä toimivat kiinalaiset ja venäläiset ovat voineet olla mukana sanomassa oman sanansa miten asioita heidän mielestään pitäisi hoitaa

täällä on tuotu esille puutuoteteollisuus sen haasteet kaivannaisteollisuus sen haasteet telakkateollisuus ja meriteollisuus yleensä arktiset alueet mukaan luettuna se että ne olisivat suomen merkittäviä mahdollisuuksia myös sitten sijoitukset suomeen sehän on meidän suuri haasteemme heikko kohtamme ja invest in finland

täällä on nyt sillä pienellä määrärahalisäyksellä minkä olemme tehneet tuotu korostuneesti esille itä suomen uusiutuvan energian hankkeet ja samaten cleantech toiminta jossa on suomessa hyviä esimerkkejä siitä miten asioita käytännössä pitäisi hoitaa

näissä pienemmissä yksityiskohdissa on tuotu esille uusyrityskeskukset kuljetustuki samaten sitten nämä työ ja elinkeinotoimistojen työvoimapalvelut eikä tietysti vähäisempänä nuorten yhteiskuntatakuu joka monessa mielessä on aika haasteellinen

nämä kuuluvat aika moneen muuhunkin pääluokkaan ihan samalla tavoin kuin pitkäaikaistyöttömien asioitten hoitaminen

työttömien yhdistyksetkin otettiin tässä sillä tavoin esille että niillä on monesti matala kynnys hoitaa näitä työttömäksi joutuneitten nimenomaan pitkäaikaistyöttömien toimintoja niin että nämä työllistyisivät nimenomaan elinkeinopoliittisesti niin että rahat käytetään nimenomaan elinkeinojen kehittämiseen

ihan sitten yhtenä tärkeänä asiana on maakuntaraha sitä on korotettu jotta näille pienille yrityksille olisi tätä vastinrahaa

ihan samanlaisia olemattomia rahoja jos siihen verrataan mitä oli pekkarisen aikana kahdeksan vuotta ei se ole siitä sen kummemmaksi muuttunut vaikka sitä päätäsi kuinka pudistelet

sitten kotouttaminen tässä ihan lopuksi

se edellyttää meiltä hyvin paljon ja ennen kaikkea tämän jaoston mielestä se edellyttää koulutusta ja siinä erityisesti suomen kielen koulutuksen järjestämistä maakunnissa niin että kaikki halukkaat pääsevät opiskelemaan suomen kieltä heti kun sitä käytännössä haluavat

euro ei tällä hetkellä ole vahvoilla

tämä on se tilanne jota pitää kaikin tavoin varoa ja myös sitten nähdä tämä nykyiset rahatilanteet tietäen jossain määrin uhkarohkeakin yritys että tätä rahalla ja lisää velkaa ottamalla tai takauksia ottamalla pystytään hoitamaan

tämä tilanne on minusta nyt eurooppaan tullut ja kysymys on vain siitä ettei sitäkään pidä lopettaa sitten ihan dramaattisesti heti vaan jollain tavoin tässä pitäisi päästä tilanteeseen jossa tämä jatkuva velkaantuminen loivasti lopetettaisiin

mutta vakaus olisi tässä minusta erittäin tärkeätä se miten se saavutetaan ja miten nämä asiat suomen eduskunnassa käsitellään

olen sitä mieltä että suomella oli tuossa keväällä vielä aika hyvä ote näissä asioissa mutta ihan niin kuin tämäkin käsittely nyt osoittaa jos on yhden ministerin varassa se mitä pystytään asiantuntevasti sanomaan niin asiat ovat vähän huonosti ja suomenkin ote on nyt lopahtanut sen suhteen mitä pitäisi tehdä

meillä pitäisi olla malli miten näitä asioita käsitellään kansallisesti koska näyttää siltä että muissa eu maissa nämä on viety vähän sillä tavoin eteenpäin ettei kansa oikein tiedä mihin se tällä hetkellä on sitoutunut

arvoisa puhemies

on tärkeätä että suomi todellakin saadaan pysymään liikkeellä

huomenna on ylimääräinen valtiovarainministereitten kokous jossa mietitään muun muassa kansainvälisen valuuttarahaston imfn rahoitusedellytyksiä

kuinka paljon nämä kansainväliset rahoitukset haittaavat nyt sitten tätä suomen rahoitusta

sitten olisin kysynyt tästä mikä tänään tuli myös esille

miten kaukolämmön joka on yksi suomen merkittävimmistä energiamuodoista asema nyt sitten turvataan tässä energiapaketissa koska se on kunnallisille energiayhtiöille ja kunnille tärkeä asia

arvoisa puhemies

kysyin tässä sitä mikä on tämä hallituksen vientistrategia kun nyt esimerkiksi finpron määrärahoja on vähennetty

minusta finpro on hyvin ketterä

se on siinä mielessä tärkeä pienille yrityksille että on numero johon soittaa on ihminen jolle voi soittaa vieraassa massa ja viennin lisäämisen kannalta nämä ovat kuitenkin aika pieniä rahoja

se on kuitenkin tällainen jonkunlainen hallituksen signaali siihen että finpron kautta nyt ei ainakaan tämä homma lähde liikkeelle että sieltä voidaan ottaa

arvoisa puhemies

suomen vienti on romahtanut ja temmin osuus tässä on merkittävä

se ei ole yksistään ulkomaankauppaministerin asia

minä olen tavannut paljon ihmisiä jotka ovat töissä venäjällä kiinassa intiassa yhdysvalloissa ja he odottavat siellä sitä että jotain tulisi näistä teoreettisista konkreettisista pienyritystoimintaa ja muuta tukevista toimenpiteistä jotka johtaisivat siihen että suomi voisi viedä jotain uuttakin eikä pyörittää sitä samaa vanhaa levyä

eduskunnan talousvaliokunnassa me käsittelimme kolme kuukautta näitä asioita koska olimme monta vuotta perehtyneet tähän asiaan eikä se tullut mitenkään yllätyksenä ja sitten täällä äänestettiin ja asia ratkaistiin silloin sillä

näitä toimenpiteitä vaadittaisiin

paljon on ollut ideoita paljon on ollut paperilla mutta temmistä puuttuu nyt rohkeutta tehdä tässä tilanteessa vaadittavia ratkaisuja ja myös yhteistyötä tarvitaan koko suomalaisessa yhteiskunnassa niin että vienti todella käytännössä vetäisi

sehän on tärkein ongelma tällä hetkellä

tästä yrittäjyydestä jaostokin on ollut huolissaan ja me olemme käyneet läpi esimerkiksi sitä kysymystä saako yrittäjä rahaa pankista vai eikö saa

valitettavan usein tämä lopputulos on ollut se että sellaisiin kohteisiin jotka ovat hyviä yrittäjä saa aina rahaa

mutta kysymys on siitä haetaanko suomesta ja asenteet myöskään tällä hetkellä eivät ole parhaat mahdolliset

arvoisa puhemies

näissä hallituksen esityksen perusteluissa ei juurikaan ole tuotu esille mitään sellaista joka olisi perusteltu syy sille että nykyisin tasavallan presidentille kuuluva tehtävä nimittää suomen pankin johtokunnan jäsenet muutettaisiin sillä tavoin kuin tässä esitetään eli se olisi eduskunnan pankkivaltuuston tehtävä

nykyinen porvarihallitus joka on tämän esityksen antanut on asettanut äskettäin parlamentaarisen perustuslakia muuttavan työryhmän jossa myös presidentin nimitysvalta on esillä ja tästä syystäkin tuntuu oudolta että nyt sitten tällä tavoin pilkottuna tuodaan näitä esityksiä

äskettäinhän täällä oli finanssivalvonnan kokonaisuudistus jossa yhteydessä finanssivalvonnan johtajan nimittäminen otettiin pois tasavallan presidentiltä ja siirrettiin eduskunnan pankkivaltuuston tehtäväksi

puhemies

eduskunta onkin näin viime viikkoina kasannut itselleen samalla kun sillä on valvontavalta pankkeja vakuutuslaitoksia kohtaan mihin se on myös kasannut itselleen nimitysvallan ja sitten myös täällä käsittelee asianomaiset kertomukset ja tällä tavoin myöntää tai ei myönnä tili ja vastuuvapautta nimittämilleen henkilöille

rehulaa koska keskustapuoluekin aina välillä onnistuu näissä päätöksissään viime aikoina ja on valinnut ihan tässä mielessä omista riveistään kelpo ministerin

kannatan ed

tässä suhteessa euroopan keskuspankki joka viime kaudella kun rahastojen osalta tämä asia oli esillä ja sen sivutuotteena oli tämä esitys jota silloin ei käsitelty lainkaan silloin nimenomaan korosti tätä riippumattomuutta

täällä hallituksen esityksessähän tuodaan esille tämä perustuslakivaliokunnassa viime kaudella ollut mietintö jossa todettiin että suomen pankin valtiosääntöiseen asemaan sopii nykyistä selvästi paremmin menettely jossa johtokunnan jäsenten nimitysoikeus siirretään tasavallan presidentiltä pankkivaltuustolle erittäin merkittävä lausuma ilman että sitä on mitenkään perusteltu

tämän tyyppiset asiat tietysti olisi parempi selvittää nyt tässä asianomaisessa työryhmässä jossa kaikki puolueet ovat edustettuina eikä niin kuten tässä nyt tehdään että tämä asia tuodaan erillisenä ilman laajempia perusteluja

tämä on se asia josta silloin sosialidemokraattien taholta todettiin kun tämä tämän hallituksen toimesta synnytettiin tämä nykyinen järjestelmä jossa sitten vielä saadaan valtiolle lisää menoja verovähennyksen kautta että tämä on epäoikeudenmukaista

tässä nimittämisessähän on tärkeätä tämä valtioneuvoston osuus

siinähän valtioneuvosto pankkivaltuuston esityksestä käy läpi nämä ehdokkaat ja asianomaisen ministerin joka esimerkiksi tässä hallituksessa on ministeri kiviniemi tehtävänä on tehdä esitys tasavallan presidentille ja näin nämä henkilöt jotka tulevat nimitetyiksi näin merkittäviin tehtäviin joutuvat käymään läpi tällaisen julkisuusprosessin

minusta varmasti se on ollut valitettavaa mutta se ei myöskään voi olla syy sitten että tätä nimitysmenettelyä tällä tavoin muutettaisiin koska tämä nykyinen järjestelmä on toiminut erittäin hyvin

nyt suomen pankin johtokuntaan tulee tilanne jossa pääjohtaja on presidentin nimittämä kansan valitseman presidentin nimittämä ja muut jäsenet ovat eduskunnan pankkivaltuuston nimittämiä

kansa on valinnut nekin sama kansa mutta sen takia ihmettelenkin miksi samalta kansalta otettavia tehtäviä tällä tavoin siirrellään

se perustettiin suurella innolla mutta eipä tästä valtionyhtiöitten yhteenliittymästä ole tullut minun mielestäni mitään sellaista jota nyt nimenomaan tarvittaisiin

tämä on yllättävän hyvä ja myös tässä eduskuntakäsittelyssä parantunut laki ja yleisradion näkökulmasta puhun tässä myös hallintoneuvoston jäsenenä tämä on tervetullut

se toisaalta myös sitten meitä jotka olemme vastuussa yleisradion toiminnasta velvoittaa sen suhteen että on sitten kysymyksessä kotimainen tai kansainvälinen uutistoiminta yhteiskunnalliset ohjelmat tai suomalainen kulttuuri elokuva tai muu suomalainen tv viihde urheilu niin nämä kaikki vaativat sitä että kansalaiset saavat parhaan mahdollisen palvelun